valtion rahoitusta pitäisi suunnata myös muihin taloudellista toimeliaisuutta parantaviin hankkeisiin

lisärahaa pitäisi saada esimerkiksi pilaantuneiden maa alueiden puhdistamiseen jotta alueet saataisiin turvallisiksi ja uuteen käyttöön

timo korhonen otti edellisessä puheenvuorossa esiin sen että selonteon täydentäminen kansallisella toimintaohjelmalla on välttämätöntä

vasta puhdistamisen jälkeen teollisuushistoriallisesti merkittävän alueen kunnostaminen ja lisärakentaminen on mahdollista

aikoinaan toimineita teollisuusyrityksiä ei enää ole eikä kunnan voi olettaa kustantavan kallista puhdistustyötä joten valtion avustus maaperän puhdistamiseen on välttämätön

on hieno asia että liikenneverkon kehittämisohjelmassa on huomioitu metropolialueen kustannustehokkaat ja alueellisesti merkitykseltään suuret kuha hankkeet

toivon että nämä hankkeet tullaan toteuttamaan viipymättä

metropolialueen kehittämisen näkökulmasta on tärkeää että myös liikenteen sujuvuutta parantaviin hankkeisiin saadaan valtion niin sanottua mal rahoitusta

tämän lisäksi metropolialueella on useita tärkeitä liikennehankkeita muun muassa kehä ivn suunnittelu ja toteuttaminen joka myös tulisi toteuttaa mahdollisimman pikaisesti

kehä iv kehätie on ollut pitkään esillä

tällä hetkellä hämeenlinnanväylän lahdenväylän ja vanhan lahdentien väliltä puuttuu seudullinen poikittaisyhteys vaikka kaupunkirakenne on levittäytynyt hämeenlinnanväylän tuusulanväylän ja lahdenväylän suunnissa kehä iiin pohjoispuolelle

kehä ivn toteuttaminen mahdollistaisi helsinki vantaan lentoaseman pohjoispuolen maankäytön kehittämisen ja kehä iiin liikennemäärät vähenisivät kun osa liikenteestä siirtyisi uudelle tieyhteydelle

arvoisa puhemies

hallitus panostaa tällä hallituskaudella historiallisen paljon raideliikenteen kehittämiseen

kuuma alueella on runsaasti tärkeitä kevyen liikenteen parantamistarpeita kevyen liikenteen yhteyksiä puuttuu tai ne ovat heikkotasoisia ja liikenneturval lisuudessa on puutteita

myös vr on ilmaissut tyytyväisyytensä lähivuosina toteutettavia rataliikenteen sujuvuutta parantavia hankkeita kohtaan

näillä hankkeilla pyritään kevyen liikenteen pääverkon täydentämiseen taajamissa ja asuntoalueiden ja taajamien välillä

raideliikenteen toimivuutta ja laatua on arvosteltu viime vuosina rankasti vaikka rataverkon investoinnit ja kunnossapito ovat junaliikenteen moitteettoman toimivuuden kannalta olleet riittämättömät

huonokuntoinen ja nykyisin liikennemäärien tarpeisiin nähden välityskyvyltään riittämätön rataverkko on raideliikenteen merkittävimpiä haasteita ja muun muassa este junatarjonnan lisäämiselle etelä suomessa

tärkeitä edistysaskelia hallitukselta on rataverkon kapasiteetin lisääminen rataliikenteen pullonkaulojen kuten muun muassa helsingin ratapihan ja helsinkiriihimäki sekä ylivieskaiisalmi rataosuuksien korjaamiseksi

edustaja lauri

tärkeitä hankkeita ovat myös luumäkiimatran vilkkaan mutta nykyisellään yksiraiteisen rataosuuden kapasiteetin lisääminen sekä yhteyden parantaminen imatralta venäjän rajalle

joukkoliikenteen kehittäminen on erityisesti kasvavilla ja vilkasliikenteisillä kaupunkialueilla tärkeää liikenteen sujuvoittamiseksi ja yksityisautoilun päästöjen vähentämiseksi

toivotaan että vaalipäivän muutos maaliskuulta huhtikuulle aiheuttaa sen että mahdollisimman monet ihmiset lähtevät äänestämään ja saadaan se äänestysprosentti kohoamaan

arvoisa puhemies

nyt käsittelyssä olevalla lakiesityksellä on tarkoitus toteuttaa vammaislainsäädännön kokonaisuudistuksen toinen vaihe ja tällä osittaisuudistuksella mahdollistettaisiin vaikeavammaisille oikeus henkilökohtaiseen apuun

pidän erittäin hyvänä ja tarpeellisena muutoksena että lakiin lisättiin säännökset vammaisen henkilön palvelutarpeen selvittämisestä ja palvelusuunnitelman laatimisesta sekä asian nopeasta käsittelyajasta

vielä lopuksi haluan kiittää ministeriä

selonteossa on huomioitu monia elinkeinoelämää tukevia liikenneturvallisuutta parantavia ja asukkaiden arjen sujuvuuden kannalta tärkeitä hankkeita ja näkökulmia kiitos siitä

näin henkilökohtaisen avun määrä tulee selvitettyä tarkasti ja hyvin tehty palvelusuunnitelma ja sen toteuttaminen turvaavat parhaiten vaikeavammaiselle riittävän ja oikein kohdennetun henkilökohtaisen avun

tämä lakialoite lähti siitä että meillähän on tietysti uudellamaalla paljon kuljetusyrittäjiä ja tämä on heidän huolensa ja sitten kun he huolensa minulle kertoivat niin tietysti alueen kansanedustajana halusin viedä asiaa eteenpäin ja lupasin tehdä siitä lakialoitteen

meille sosialidemokraateille vanhuspalvelulaki on ollut pitkäaikainen tavoite ja me osaamme myös iloita siitä että tavoite on saavutettu

henkilökohtainen apu säädetään maksuttomaksi sosiaalipalveluksi ja osaksi kunnan järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvia vammaispalveluja

hoidon painopisteenä ovat kotiin vietävät palvelut ja lain yhtenä tavoitteena on nimenomaan tukea ikääntyvien ihmisten toimintakykyä ja itsenäistä elämää sekä parantaa heidän vaikutusmahdollisuuksiaan ja palvelujen saantia julkiselta sektorilta

hoidon painopisteenä ovat kotiin vietävät palvelut

lain muutos edellyttänee lisähenkilöstön palkkaamista kuntiin jotta vammaisen henkilön palvelutarpeet ja suunnitelmat voidaan valmistella esityksen edellyttämässä aikataulussa

nämä ovat hyviä ja tärkeitä uudistuksia jotka tukevat myös ikäihmisen toiveita siitä että he voivat asua omassa kodissa mahdollisimman pitkään

valiokunta toteaa maakuntakaavan sisältövaatimusten olevan käytännössä sellaisia että ympäristöministeriölle jää tosiasiallisesti huomattavan suuri harkintavalta vahvistaa tai olla vahvistamatta kaavaa

tehy sopimuksessa on maininta jonka mukaan hallitus pidättäytyy asettamasta kunnille sellaisia velvoitteita jotka edellyttävät lisähenkilöstön palkkaamista kuntiin muihin tehtäviin kuin vammaisen henkilökohtaisen avun järjestämiseen

hänen työhönsä kuuluu myös ohjata ja neuvoa ikäihmistä muun muassa sosiaaliturvaan liittyvissä asioissa ja toimia yhteistyössä omaisten ja läheisten kesken

valiokunta toteaa että lähtökohdan tulisi olla pikemminkin maakunnallista tahtoa korostava ja kunnioittava

arvoisa puhemies

tässä edustaja jalonen sanoi että missä eu niin siellä pulma tai jotain vastaavaa mutta tähän nyt eusta varmasti tulee uudet esitykset tästäkin asiasta ja siinä vaiheessa voidaan sitten varmasti valiokunnassa palata tähän asiaan ja miettiä miten sitten eteenpäin mennään

olen samaa mieltä että tarvitaan valtakunnallinen osaamiskeskus

se on paras mahdollinen vaihtoehto tässä tilanteessa

perusoikeusuudistuksen yhteydessä on korostettu julkisen vallan velvollisuutta edistää tosiasiallista tasa arvoa yhteiskunnassa

arvoisa puhemies

heidän hoitotarpeensa on sama

mikään ei muutu

arvoisa puhemies

tämä on nykyisen hallituksen tärkeä tehtävä ja sen toteuttaminen edellyttää kunnille nykyistä parempia voimavaroja jotta palvelut turvataan jokaiselle kuntalaiselle ja jokaisessa suomen kunnassa

naiset ja miehet työskentelevät suomessa paitsi eri aloilla myös erilaisissa työsuhteissa

yleensä on lähdetty kyllä siitä että keskittämällä pystytään kustannuksia saamaan leikatuksi

mutta kiitoksia

on huolestuttavaa että nuorten naisten pätkätyöt ovat yleistyneet ja korkeasti koulutettujen naisten työsuhteet ovat entistä lyhyempiä

yhdenvertaisuussäännös toteuttaa perustuslain yleistä arvopohjaa oikeudenmukaisuuden edistämistä yhteiskunnassa

naisten pätkätöitä lisää muun muassa työnantajien haluttomuus palkata perheenperustamisiässä olevia mahdollisesti kalliille perhevapaille pian jääviä naisia

uudistus vahvistaa vaikeavammaisen oikeutta henkilökohtaiseen apuun ja turvaa näin osaltaan vaikeavammaisen henkilön keskeisiä sosiaalisia perusoikeuksia kuten yhdenvertaisuutta itsemääräämisoikeutta ja osallisuutta sekä alueellisen tasa arvon toteutumista perusoikeuksien toteutumisessa

tärkeitä palvelujen laadun osatekijöitä ovat riittävä ja ammattitaitoinen henkilökunta osaava johtaminen sekä asianmukaiset toimitilat

kannatan edustaja kärnän lakialoitetta jossa esitetään että niin sanotun nollasopimuksen tekeminen ei olisi mahdollista ilman työntekijän suostumusta

näin toimien viedään kuntien kaavoitukselta ja maakuntakaavoitukselta päätösvaltaa ja se keskitettäisiin ympäristöministeriön muutamalle virkamiehelle joilla ei voi olla samanlaista paikallisten olosuhteiden tuntemusta kuin kunta ja maakuntaliitoilla on

arvoisa puhemies

kevättalvella kun asiasta edellisen kerran keskusteltiin täysistuntosalissa toin esille huoleni siitä että avustajatehtäviä varten pitäisi suunnitella koulutusohjelma ja turvata osaavien avustajien saatavuus

myös vammaisfoorumi pitää erittäin tärkeänä että maassamme tuetaan henkilökohtaiseen apuun liittyviä kehittämishankkeita joiden avulla voidaan turvata avustajien koulutus ja rekrytointi

toisaalta taas moni ihminen on ilman työtä

lain takaaman ikäihmisen itsemääräämisoikeuden ja vahvistumisen seurauksena toiveet hoidosta ja hoitopaikasta on otettava huomioon päätöksiä tehtäessä

arvoisa puhemies

laissa määritellään iäkkään ihmisen palvelutarpeisiin vastaamisessa yleiset periaatteet ja kaikissa laeissa todetaan että sosiaali ja terveyspalvelujen olisi oltava laadukkaita sekä tarpeisiin nähden oikea aikaisia ja riittäviä

tulossa on varmasti muitakin eun alueen maita

arvoisa puhemies

kysyn teiltä

miten pitkään rahat riittävät näihin tukipaketteihin

vaikeavammainen voi edelleen toimia avustajansa työnantajana ja kunta korvaa hänelle avustajan palkkauksesta aiheutuvat kustannukset

arvoisa puhemies

palvelut olisi toteutettava niin että ne tukevat ikäihmisen hyvinvointia terveyttä toimintakykyä itsenäistä suoriutumista sekä ennalta ehkäisevät muuta palvelutarvetta

toinen järjestämistapa on se että kunta antaa palvelusetelin avustajan palvelun ostamista varten ja kolmantena vaihtoehtona on että kunta järjestää palvelun joko ostopalveluina omana palveluna tai yhteistyössä yhden tai useamman kunnan kanssa

jotenkin kalskahti korvaani kun ed

sihto otti esiin sen että siitä tulee kustannuksia

mutta sitten pitää se lantti kääntää toisinpäin

me sosialidemokraatit olemme aina olleet kehittämässä sosiaali ja terveydenhuollon palveluita niin me olemme myös nyt vanhuspalvelulain valmistelussa ja lain voimaan saattamisessa

mitä hyötyä siitä on

ja siinä sitten kun ruvetaan miettimään että pystyy olemaan vuoden pitempään työelämässä tai pitempään kotona ei tarvitse laitoshoitoa niin siinä tulevat kyllä sitten kuntoutuksen rahat takaisin moninkertaisesti

arvoisa puhemies

tällä hetkellä tulevien vuosien kustannuksista ei ole tarkkaa tietoa

lain tärkein tavoite on turvata meidän ikäihmisille korkeatasoinen hyvä turvallinen arvokas vanhuus

täytyy aina miettiä että monesti jätetään hyviä asioita tekemättä sen takia että niihin ei laiteta pieniä rahapanoksia ja tuotokset olisivat huomattavasti suurempia

arvoisa puhemies

täytyy tuohon saarakkalan puheenvuoroon sen verran ottaa kantaa että kun hän kritisoi sitä että ihmisiä hoidetaan kotona kotihoidossa se on vain tutkimustulos että ihmiset toivovat että he saavat palvelunsa kotiin ja he voivat asua kodissa mahdollisimman pitkään

toivon että hallitus onnistuu tehtävässään niin että vaikeavammaisten tavoitteet yhdenvertaisuudesta osallisuudesta ja itsemääräämisoikeudesta toteutuvat suomen jokaisessa kunnassa

tässä on myös se että he kokisivat elämänsäkin paljon antoisammaksi ja rikkaammaksi mikäli pystyisivät elämään kuntoutuksen jälkeen aktiivisemmin ja selviytymään itsenäisemmin

olen erittäin iloinen siitä että näin vaikeassa taloudellisessa tilanteessa sosiaali ja terveysvaliokunnassa olemme voineet tehdä oikeudenmukaisuutta lisääviä päätöksiä

pidän myös tärkeänä että lapsiperheitten asemaa parannetaan ja nimenomaan lastensuojelua lisätään ja halutaan viedä lisää palveluita sinne perheitten kotiin ja tehdä tätä ennalta ehkäisevää työtä

siihen on varmaan syytä miettiä uusia tapoja jotta nämä lapset jotka tarvitsevat hoitoa ja turvaa saavat sen nykyistä aiemmin

tämän esityksen pääasiallinen sisältö on kuitenkin tämä lautamiesten vähentäminen käräjäoikeuksista

se on aika hurjaa

se on antanut semmoisen selvän viestin että oikeudessa pidetään myös tavallisten ihmisten puolta ja siellä edustaa lautamies näitä syytettyjä

se on vaan päätös siitä mihin sitä rahaa halutaan laittaa halutaanko säilyttää lautamiesjärjestelmä vai sitten lisätä tuomareita